tässä edellä edustaja yrttiaho kuvasi kyllä minusta aika hyvin sitä tavallaan ristiriitaa mitä on yleensä kun tämmöistä lainsäädäntöä tehdään yksilön ja sitten tämän ylärakenteen näkökulmien välillä se oli aivan ansiokasta

tähän kysyjän kysymykseen mitä hallitus aikoo tehdä ensinnäkin haluan todeta raideliikenteen panostuksista että koskaan ei ole niin paljon laitettu raideliikenteen kehittämishankkeisiin rahoitusta kuin tällä vaalikaudella tässä selonteossa eli selonteossa on määritelty ne hankkeet joita tuetaan

arvoisa puhemies

mutta itse pidän kyllä tärkeänä että kun uutta sopimuskautta valmistellaan niin missään tapauksessa ilmastosyistä tai muista syistä johtuen ei ole mahdollista että näitä kaukoliikenteen rahoja vähennettäisiin vaan pikemminkin niissä on päinvastoin korotustarvetta seuraavalla vaalikaudella

mutta sen sanon ja myönnän ja olen ennenkin teille sen täällä sanonut että perusradanpidossa kyllä tarvittaisiin enemmän rahaa

mutta sitten totean näihin akuutteihin ongelmiin viime viikkojen aikana että olen nyt iltapäivällä käynyt erittäin pitkän palaverin liikenneviraston ja vrn johdon kanssa

miksi ei myönnetty kerralla koko valtuutta ja tarkkaa aikataulutusta siihen että näin tämä hoidetaan

käytiin keskustelu siitä mikä on helsingin ratapihan pahin ongelma tällä hetkellä ja siellä on kaksi asiaa jotka olisi pitänyt pystyä ratkaisemaan jo aikaisemmin jopa ennen tätä hallituskautta

edustaja männistö minä jotenkin muistelin että te olitte erityisavustaja viime hallituksen aikana ja tunnette erittäin hyvin sen miten perusturvaa monella tavalla nostettiin

mutta sitten tähän mitä jo yritin sanoa että kun puhutaan työurien pidentämisestä niin on aina hyvä muistaa mitkä siellä on ne taustatekijät ja taustaperustelut joita käytämme

paljon aikaisemmin olisi pitänyt ottaa ne käyttöön ja laittaa liikkeelle jotta niistä ei olisi tullut ongelmia näissä kovissa talviolosuhteissa tänä vuonna ja edellisenä vuonna

mutta puutun juuri tässä teidän puheenvuorossanne siihen kun tekin niin hartaasti toteatte kuten katainenkin että tässä nyt kaikkein heikoimmassa asemassa olevien asemaa parannetaan

yksi on aina tietysti se että todellakin katsomme että työuria on hyvä pidentää sen takia että meidän eläkejärjestelmämme olisi kestävä julkinen talous olisi kestävä ja tämä yhteiskunta toimisi pitkäjänteisesti ja kestävällä tavalla

toivoisin jonkinlaista suhteellisuutta että katsotaan sitä ketkä niitä pienempituloisia ovat

aivan aluksi haluan tähän todeta kun edustaja karimäki otti esille tämän kokonaisuuden mihin tämä liittyy että olemme tekemässä miljardin euron yhteistä isoa pakettia julkiseen talouteen jolla haluamme parantaa tätä talouden tilaa

kuten ahtisaarikin toissa päivänä sanoi

myös vihreät ovat olleet mukana viime vaalikaudella hallituksessa ollessaan hakemassa tätä miljardin euron kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsimista ja silloin siitä ei tullut yhtään mitään

haluan todeta sen että ensinnäkin pidän hyvänä että kaikki eduskuntapuolueet myös kaikki oppositiopuolueet nykyään ovat siihen sitoutuneet että tämä miljardin euron tavoite saadaan aikaiseksi ja siitä tässä kokonaisuudessa on kysymys

meillä on täällä keskustelussa tulevan komission ohjelmaan vaikuttaminen mikä tarkoittaa että meidän pitää puhua asioista ja myös siitä miten se vaikuttaminen tapahtuu

ja kun se tietoisuus kasvoi päättäjien myös työmarkkinajärjestöjen piirissä niin alettiin hakea uusia keinoja

on välttämätöntä että kaikki toimijat toimivat samaan suuntaan myös suomessa päin eduskunta hallitus ja käytetään kaikkia mahdollisia väyliä muun muassa alden kärkiehdokkaana ja neuvottelijana komission ohjelmasta on olli rehn

minä kyllä haluan nyt sanoa teille ministeri kyllönen että te kiemurtelette irti julkisuuteen tulleesta hankelistauksesta joka tarkoittaa miljardin euron leikkauksia maakuntien tiehankkeisiin ja pidän sitä kyllä erikoisena

yleisesti kyllä arvioidaan ihan arvioitsijasta riippumatta että tämä ei riitä mitä nyt tähän mennessä on tehty

sitten haluaisin kysyä pääministeri kataiselta kaksi kysymystä

eihän liikennevirasto sitä omasta päästään ole keksinyt

julkisuudessakin on ollut tänäänkin lehdissä oli mitä siinä muistiossa sanotaan ja siinähän sanotaan johdannossa ja esipuheessa sillä tavalla että liikenne ja viestintäministeriön pyynnöstä tehdään ja viitataan vielä jopa kahdeksaan hankkeeseen jotka ovat tämän vaalikauden jälkeisiä hankkeita

ensimmäinen kysymys on että kun te jätätte pääministerin tehtävän kesäkuun puolenvälin jälkeen miten aiotte turvata sen että varmasti suomen hallituksen kyky ja vaikutusvalta komission ohjelmaan säilyy että pystytään vaikuttamaan

henkilöliikenteen puolella ei ole tehty mitään uusia ratkaisuja eikä linjoituksia eikä myöskään tämä hallitus tee

minusta työmarkkinajärjestöjen tekemä sopimus oli tärkeä ja se pitää lukumääräisesti paljon esityksiä sisällään mutta minä katsoisin kyllä niin että on olemassa myös asioita joissa hallitus itse voisi olla aktiivinen ja niistä en ole kyllä täällä salissa sen enempää kevätistuntokaudella kuin tänäänkään kuullut

mutta sen haluan todeta että on eri asia kilpailuttaa kuin yksityistää

englannissa tehtiin täydellinen yksityistäminen ja siitä olen samaa mieltä kysyjän kanssa että se ei todellakaan ollut onnistunut ratkaisu ja he itsekin sen myöntävät

ja toiseksi

minusta se ei ole totta mitä te tässä sanotte ja minä pidän sitä ihmeellisenä nyt kun olen perehtynyt myös niihin puheisiin mitä olette eduskunnalle täällä sanonut selonteon käsittelyn yhteydessä

arvoisa puhemies

itse haluan edelleenkin peräänkuuluttaa sitä mitä hallitus tekee kaiken kaikkiaan työllisyysasteen kohottamiseksi

itse asiassa tehän olette kovastikin korostaneet tätä uudelleenarviointia hankkeiden osalta ja me ainakaan keskustassa emme ole sitoutuneet sellaiseen selontekoon jossa lähdetään miljarditasolla leikkaamaan näitä hankkeita

se edellyttäisi esimerkiksi liikenteenohjauksen ottamista pois sieltä missä se nyt on se edellyttäisi koulutusjärjestelmän uudistamista monia eri asioita

nyt meillä alkavat olla tiedossa alustavat näkymät siitä mitkä olivat viime vuoden kuntien tilinpäätöstiedot ja ne eivät ole niin huonot kuin mitä on tässä aikaisemmin ollut

no siihen ei näillä toimilla päästä

nyt haluan teiltä kysyä mitä tulette tekemään tälle liikenneviraston linjaukselle mikä sieltä on tulossa tämän muistion osalta

en oikein meinannut äsken uskoa korviani kun käytitte ministeri urpilainen sanontaa että olette lähteneet rivakasti liikkeelle työllisyysasteen ja työurien pidentämiseksi

miten lisätään työvoiman tarjontaa

kuntatalouden tilanne on kyllä vakava mutta sitten kun katsotaan muun muassa tätä vuotta ajatellen niin vähemmän kuntia nosti tänä vuonna veroprosenttejaan kuin mitä aikaisemmin oli nostanut niin että se tilanne ei ole aivan katastrofaalinen

tämä työryhmä joka nyt teki työnsä selvitti näitä edellytyksiä ja tämä hallitus ei tule tekemään päätöksiä tässä asiassa

keskustan eduskuntaryhmän kritiikki tähän hallituksen esityksen historiallisena mainostamaa perusturvauudistusta kohtaan liittyy siihen että keskustan mielestä hallituksella on valikoiva perusturvalinja ja korostan sanaa valikoiva

uskallan kyllä olla tästä asiasta eri mieltä

mutta sitten kun katsomme koko julkista taloutta niin pidän samalla tavalla tärkeänä että kuntien talous on hyvässä kunnossa ja pystytään turvaamaan ne palvelut kansalaisille mitkä kuuluvat kunnille tälläkin hetkellä ja myös tulevaisuudessa

itse haluan kysyä sitä että kun tässä nyt ripotellen tulee tämän työurasopimuksen myötä tehtyjä hallituksen esityksiä tänne meille käsiteltäväksi ja sinne sosiaali ja terveysvaliokuntaan jossa itsekin olen niin onko hallituksella missään vaiheessa aikomusta tuoda tämän eduskunnan käsiteltäväksi laajempaa työurien edistämispakettia

täällä on näkynyt aivan yksittäisiä esityksiä hallituksen esityksiä jotka työmarkkinajärjestöt ovat keskenään neuvotelleet ja niihin ei ole kyllä hallituksella yhtään minkäänlaista sanaa

tarkoitan sitä että nyt tällä ratkaisulla joka tänä syksynä täällä eduskunnassa on ensi vuoden talousarvion käsittelyn yhteydessä tehty työttömyysturvan osalta hallitus irrottaa työttömän perusturvan omille teilleen suhteessa pienempiin sairaus ja vanhempainpäivärahoihin

arvoisa puhemies